mutta sellaisessa vähän kärjistäen sanottuna sekasortoisessa mammuttikoulussa ilmenee niin paljon tavallaan ongelmat kasvavat siellä potenssiin kumuloituvat siellä ja kärjistyvät ja siellä on sitä huonoakin seuraa tarjolla

olen myös saanut äärettömän hyvää palvelua

ja voiko ministeri vehviläinen luvata meille hallituksen puolesta koska hän on ainoa ministeri paikalla että hallitus on valmis noudattamaan voisiko sanoa historiallista mietintöä että liikennepolitiikasta eduskunta pystyy kirjoittamaan ja haluaa kirjoittaa yksimielisen mietinnön

mutta en ole sen kahdenkymmenen vuoden aikana kertaakaan törmännyt siihen etteikö tämän talon henkilökunta yritä toimia sillä tavalla että edustajien työolosuhteet olisivat mahdollisimman hyvät ja että he saisivat sen palvelun mitä työn tekemiseen tarvitaan

kalli vaikkakin siinä on vain kahdeksan allekirjoittajaa niin kun nimet ovat raskaan sarjan nimiä ennustan että tämä ryhmien puheenjohtajien yhteinen lakialoite tulee kyllä tässä salissa varmaankin menemään läpi en osaa veikata minkälaisella enemmistöllä mutta uskoisin että kuitenkin useimmat allekirjoittajista ovat samaa mieltä vielä lopullisessa käsittelyssä

nuori on aika usein vietävissä ja silloin aletaan maksaa hintaa vähän myöhemmässä vaiheessa

sitten näitä pitäisi kyllä puntaroida kannattaako sijoittaa tähän ennalta ehkäisevään puoleen niin kuin tässäkin esityksessä tuodaan se esiin vai keskitytäänkö vaurioiden korjaamiseen

kukaan ei kyseenalaista vaurioitten korjauskustannuksia

herra puhemies

tämän esityksen osalta esimerkiksi näiden valiokunnan lausumaehdotusten mukaisesti pidän luonnollisena että tätä asiaa seurataan että hallinto toimii sillä tavalla kuin eduskunta edellyttää ja että me saamme tiedon siitä kuinka tämä lakiesitys tai tämä laki on toiminut

herra puhemies

aivan niin kuin täällä on tänään puhuttu viisi hyvää ja kuusi kaunista tästä äänekosken biotuotetehtaan tarvitsemasta liikenneinfrasta niin sanon sen summan vielä ääneen

sen rakentaminen ei kuumenna rakennusalan suhdanteita niin kuin teki lisärakennus joka siis oli vaan kolmasosa tästä investoinnista

no vihreät ovat vielä pidättäytyneet mutta asian käsittelyhän on avoinna niin että siihen on varmaan tässä mahdollisuuksia jopa niinkin vaatimattomalle miehelle kuin mitä ed

mutta sitten tämä kakkoslausuma kun olemme tällaisessa vapaassa pudotuksessa valtiontalouden kanssa aiheuttaa ilman muuta lisämenoja

se ei kiinnosta ketään että syntyy tällainen musiikkimonumentti se ei kiinnosta budjettitalouden kannalta yhtään mitenkään

näissäkin vaikeissa rahoitusolosuhteissa voi vaan opposition penkiltä toivoa että hallitus ymmärtäisi tämän asian tärkeyden että tämä on sellainen investointisuunta että tämä antaa sijoitetulle pääomalle äärettömän hyvän tuoton

voi sanoa että ehkä suurempi huoli on siitä minkälainen akustiikka talossa tulee olemaan mutta talouskysymykset eivät ole tässä mitenkään esillä eivätkä ne ketään näytä kiinnostavan

yhtä lailla tässä voidaan todistella kun kiittelemme hallituksen hyvää esitystä sehän on pläkkiselvää että esityksiä tehdään poliittisen hallituksen nimissä ja ei sen suhteen ole mitään epäselvää olisiko tällaista esitystä koskaan tullut jos täällä ei olisi niin voimakkaasti nimenomaan opposition taholta rummutettu tätä asiaa läpivalaistu sitä vaadittu esitetty kysymyksiä ja monella tavalla prässätty päälle

no jos vertaa kahta rakennusta jotka ovat kivenheiton päässä toinen toisistaan niin toinen saa maksimihuomion ja toinen miten sanoisi pitäisikö oikein valitella että voi voi kun ei pääse julkisuuteen vaikka on noin hieno projekti

silti kannatan ehdottomasti että yhteiskunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä tällaiselle investoinnille joka siellä on liikkeelle lähtemässä

jos ja kun niin kuin toivon me onnistumme erityisopetuksessa niin se on niin arvokas asia että siihen kannattaa vaikeanakin aikana sijoittaa pikkasen lisää rahaa

meillä on tietysti vaan yksi todellisuus ja se on tämä hallituksen esitys mutta jos oppositio olisi tästä asiasta vaiennut olisiko tämä nytkähtänyt mitenkään liikkeelle

mutta yhtä lailla kun sitten katsotaan etelän suuntaan yhteiskunnalla pitäisi olla velvollisuus luoda elinkeinoelämälle edellytyksiä kun kyseessä ovat hankoniemen asiat ja hangon kaupungin ja läntisen uudenmaan tarpeet

täällä on aikaisemmin illan kuluessa jo mainittu erinäisiä kustannuksia mitä vaurioitten kustannukset ovat sitten kun me joudumme niitä korjailemaan

esitystä on kauan kauan kaivattu

onko se paljon vai vähän demokratian hintana

vihdoinkin se tulee tänne hitaita ovat herrojen kiireet siitä huolimatta että oppositio on terhakkaasti nimenomaan tässä asiassa painanut päälle

vielä jokunen sana tästä meidän erinomaisesta vastalauseestamme jonka täällä ed

tuula peltonen esitteli

kun oppositio kirjoittaa toimintakertomuksiaan niin tämä varmaan laitetaan sinne jonkinlaisten saavutusten ja suurten saavutusten joukkoon koska tämä on yksi niistä

korostaisin siitä sitä että kun tuen tarve ilmenee niin kyllä siihen pitäisi silloin reagoida nopeasti

kun hankoniemi on kokenut kovia nimenomaan terästehtaan ankaran konkurssin niin silloin kuljetettavat tonnit notkahtivat

en äkkipäätään saa mieleeni mikä muu olisi ollut yhtä tärkeä josta olisi näin monta kertaa esimerkiksi kyselytunnin aikaa haluttu käyttää

koulunkäyntiavustajien aseman noteeraamiseen heidän työnsä arvostamiseen ja heidän työnsä merkityksen korostamiseen opettajan rinnalla liittyy myöskin se seikka että tämä koulunkäyntiavustajien tulo koulumaailmaan on tullut vähän niin kuin sarananpuolelta

olin iloinen siitä että ed

sasi joka nyt valitettavasti on poistunut salista jälkimmäisessä vastauspuheenvuorossaan tunnusti sen ettei kyseessä ollut yleinen tieto tästä porsaanreiästä vaan sanoi että jotkut arvioivat että sitä kenties voidaan kiertää

mutta tällainen jäi ja nyt tämä korjataan

kun katsoo näitä liikenneviraston tilastoja niin tämä rataosuus on ihan ylivoimainen päästöiltään aivan ylivoimainen suomessa joten tämä pitäisi jo ympäristöpoliittisin perustein välittömästi käynnistää

kaltiokumpu joka hänkin muuten on poistunut salista totesi että osingon käsitehän on sikäli selvä että senhän pitää olla tuottoa sijoitetulle pääomalle

herra puhemies

karjulan sinänsä erinomaisen puheenvuoron johdosta haluan vielä todeta että ensinnäkään sosialidemokraatit eivät ole kertaakaan yrittäneetkään syyllistää hallitusta tästä kriisistä joka vallitsee

näinhän se on ollut maan tapa ja näin se on kivitauluun kirjoitettu

täällä olen puhunut ja muutkin ovat puhuneet vain tästä teollisuuspolitiikasta ja viennistä mutta tässä on myös erittäin vahva ympäristöpoliittinen merkitys

nyt sitten tämä osakeyhtiölain epätarkka laadinta on antanut tämmöisen spekulaatiomahdollisuuden jota sitten jotkut tahot ovat lähteneet toteuttamaan

vaikka tässä on paljon hyvää ja kaunista niin tässä mielestäni liian vähälle jää se että tärkein tekijä kuitenkin edelleen tämän erityisopetuksen tavoitteitten toteutumisen kannalta on se opettaja joka on siellä ryhmän edessä että vaikeissakin olosuhteissa opettaja pystyy toimimaan jos hän on ammattitaitoinen ja ennen kaikkea jos hän jaksaa

sitten tästä pääkaupunkiseudusta joka jää nyt lapsipuolen asemaan tämän pisaran kohtelun osalta haluaisin senkin todeta että täälläpäin suomea kun suomi on harvaan asuttu maa niin kuin varmaan tiedätte kunnat osallistuvat sadoilla miljoonilla euroilla liikenneverkon investointeihin toisin kuin muualla maassa

pikkuhiljaa hallitusrintamakin alkaa tunnustaa ja tunnistaa tämän laman syvyyden ja ankaruuden

onneksi kiitos aikaisempien hallitusten suomi kuuluu niitten valtioitten joukkoon joilla on elvytysvaraa

tämän vuoksi meidän tulisi myöskin muistaa se millä tavalla niitä ihmisiä täällä erityisopetuksen maailmassa työskentelee miten me huolehdimme siitä että ne ihmiset jotka täällä erityisopetuksen maailmassa työskentelevät jaksavat

minä en halua asettaa vastakkain tässä maan eri osia mutta täällä on suomen oloihin täysin poikkeukselliset liikenneolosuhteet ja sen vuoksi toivoisin ymmärtämystä tälle pisaran tarpeelle

me olemme täsmäohjauksen kannalla

mitä tämä lykkääminen merkitsee

jos opettaja väsähtää niin alkaa muuten vaihtua

aikatekijä käy eu rahojen osalta kohtalokkaaksi

se kertoo että tarpeita on yhteiskunnassa edelleen

siitä se alkaa että jos siellä on ammattitaitoinen hyvinvoiva jaksava motivoitunut opettaja niin kyllä se luokka ja nuorisojoukko tulee sitten hyvän ohjaajansa mukana ja perässä

tuloverojärjestelmän rakenteellisia ongelmia on tarkoitus selvittää ja käsitellä myöhemmin erikseen

ajattelin aluksi että puhun minuutin kustakin aloitteesta mutta ottaen huomioon että lehtereillä on yksi henkilö ja salissa ei ole ainoatakaan kansanedustajaa niin lyhennän oleellisesti puheenvuoroni

ministeri rinne osaa selittää sen paremmin mutta meille liikennejaostossa on kerrottu että viimeistään kesäkuun loppuun mennessä ehkä jo ennenkin pitäisi antaa sitoumus eulle että suomi on hakemuksensa kanssa tosissaan

opettaja on ratkaiseva tekijä

tämän vuoksi toivon että valtiovarainvaliokunnan asianomainen jaosto tässä tapauksessa verojaosto kuuntelee tosi laajasti ja tarkasti maan parhaita asiantuntijoita voiko eduskuntakäsittelyn aikana vielä tätä tiivistää

kysyn mitä ajan pelaaminen tässä asiassa auttaa jos ei ole tarkoitus torpedoida tätä hanketta

aikatekijä koituu tämän hankkeen tuhoksi ja tämä hanke raukeaa aikaa pelaamalla

ei tarvitse muuta tehdä kuin pelata aikaa

sen vuoksi olisin toivonut että ministeri rinteen hyvä esitys olisi hallituksessa edennyt ja että tämä hanke olisi saatu sitten eteenpäin

eräänä tämmöisenä voisiko sanoa talonpoikaisjärjellä mieleen tulevana kuviona tekee mieli sanoa tältä paikalta että entäs sitten kun kuvitteellisesti mehiläinen pilkkoo koko organisaationsa yhden henkilön firmoiksi miten sitten tehdään ja kuinka sitten käy ja kuinka sitten kierretään verotusta

ratahallintokeskus oli sitä mieltä että suomen kaikkia rataosuuksia ei sähköistetä ja että silloin voimassa ollut sähköistysohjelma lopetetaan ja sitä ei siis jatketa

eduskunta päätyi toiselle kannalle ja lausui että sähköistysohjelmaa tulee jatkaa

niin sitä on jatkettu ja millä tavalla

mutta tämä täydennyksessä oleva esitys on kaikin puolin kannatettava koskien äänekosken seudun liikenneinfran kehittämistä

sitä on jatkettu sillä tavalla että sähköistyshankkeita ei ole enää niin kuin aikaisemmin valittu tällaisen taloudellisen tuottavuuden perusteella puhutaan käsitteestä hyötykustannus indeksi vaan näitä kohteita on valittu esimerkiksi rovaniemikemijärvi suunnalta vaasaseinäjoki suunnalta muin kuin taloudellisin perustein

hallitus itsekin sanoo niin

mitä sitten tulee herra puhemies aivan lopuksi tähän lääkäripulaan johon tämä on myöskin kytketty että tällä on jotain yhteyksiä siihen niin varmaan niin voi ollakin ja ihmettelen lääkäreitten keskinäistä solidaarisuutta että toinen suostuu tekemään kunnan virassa palkalla ja toinen spekuloi näillä vippaskonsteilla

no vauras kansakunta pystyy näin tietysti tekemään

yksityinen henkilö tai liikelaitos tai yrittäjä ei näin tietenkään toimisi hän hakisi varoilleen tuottoa

mutta nyt on kuitenkin saatu korjattua sellaisiakin rataosuuksia missä juuri ei liikennettä ole

eivät kovin solidaarisia ole sitten lääkärit keskenään

mutta lääkäripulaan mielestäni löytyy aika suora reitti että luodaan sitten aidosti yksityiset terveydenhuollon markkinat ja otetaan sieltä se julkinen tuki pois

hinnat todennäköisesti halpenevat ja sitten alkaa löytyä sitten alkaa kiinnostaa jo julkisen työnantajankin tarjoama työ mutta nykyinen järjestelmä sellaisenaan tämmöisenä sekajärjestelmänä näennäisesti yksityisenä järjestelmänä lyö korvalle julkista terveydenhuoltoa aika rajusti

edustaja soukolalle sen verran että noin yleisesti ottaen me kaikki tiedämme että ala tietysti raivokkaasti vastustaa tätä veronkorotusta mutta kun haettiin jonkinlaista ratkaisumallia voisiko se löytyä jostain muualta kuin tästä niin ala ei ollut kiinnostunut edes keskustelemaan siitä

vielä tähän arvonlisäveropohdintaan toisin sen ulottuvuuden että kun nykyisenä tietokoneaikana tiedetään ja tunnetaan katuosoitteen perusteella missä minkäkinlaiset ihmiset asuvat heidän verotietonsa tiedetään heidän tulonsa kaikki tiedetään toimeentulonsa heidän elämäntilanteensa tiedetään ristiin rastiin niin jos on halua lähettää täsmäapua ja tukea sellaiseen perheeseen sellaiselle ihmiselle jonka ovelle löytää muuten ulosottomies niin kyllä sinne täytyy löytyä päinvastaisessa tapauksessa myöskin sellainen henkilö joka vie sinne jotain apua ja tukea

tänä päivänäkin rahtia kulkee kemihanko akselilla

se on suomen kannattavin rataosuus sähköistystä ajatellen

tässä mielessä esimerkiksi yleinen veronalennus ruuan suhteen on äärettömän tehoton tapa kun se jakautuu jokaisen kansalaisen kesken kutakuinkin pääluvun mukaan tasan

vain valtionhallinnossa voidaan tehdä tällaisia päätöksiä jättää tällaisia hankkeita toteuttamatta

arvoisa herra puhemies

tämä tuntuu käsittämättömältä

nyt kun kemistä lähtee juna määränpäänä hanko niin dieselveturi vaihdetaan joko tampereen ratapihalla tai riihimäen ratapihalla ja loppumatka vedetään siis dieselvetoisesti

suora tuki on tehokkaampi myös lehtituessa

lintilä muisteli vanhoja ja antoi puheenvuorossaan ymmärtää että ikään kuin varallisuusvero olisi poistettu keskustan sitä vastustaessa ja ed

suora tuki olisi tehokkaampi on kysymys sitten yritystuista taikka henkilökohtaisista perheitä koskevista tuista

kaikki kaikessa tämän sähköistyksen kannalta on hangon satama sen vetovoimaisuuden kasvattaminen

tiedustelen miten hän mahtoi siinä äänestyksessä käyttäytyä henkilökohtaisesti

sitten vähän elvyttämisestä

sieltä on lyhyin nopein matka kansainvälisille markkinoille siellä ei tarvita jäänmurtoapua sinne kannattaa tuoda junalla rahtia

silloin se on täsmäavustamista apu menee perille ja sen vaikuttavuus on silloin ihan eri luokkaa

te käytitte jopa velkarahaa veronkevennyksiin ja se oli edesvastuutonta kun se kohdistui vielä varsin hyväosaisten hyväksi

sitten tähän kiinteistöveroon

se pakottaa kunnat nostamaan veroäyriään tai kiinteistöveron alarajaa

silloin kun rahaa on vähän pitää olla tarkka sen käytössä

siellä on paljon työttömyyttä

mutta tämän mietinnön ydinkohta on kuitenkin se että valiokunta pitää tärkeänä että tarvittavista uusista sopeutumistoimista päätetään ensi kevään kehyspäätöksen yhteydessä